elikkä kysymys kuuluu pikemminkin niin olemmeko me toimineet tässä yhteisessä valuutassa siten miten aikaisemmin sovimme ja miten pohjasimme päätöksentekoa silloin kun liityimme euroalueeseen

silloin myös työmarkkinajärjestöt tekivät päätöksiä siitä mitä pitäisi tehdä mahdollisessa tilanteessa jossa suhdannevaihtelua tapahtuu ja me emme pysty ulkoisesti rahan arvoa muuttamaan

silloinhan luotiin nämä niin kutsutut emu puskurit mistä täällä tänäänkin on puhuttu jolloin siis parempina aikoina rahaa kerättiin enemmän jotta sitten huonoina aikoina sitä olisi mahdollisuus käyttää

hyvät ystävät nyt on sellaiset huonot ajat ja senpä takia myös sosialidemokraattinen puolue omassa vaihtoehdossaan esitti että nyt otettaisiin näitä emu puskureita käyttöön ja sitä kautta myös madallettaisiin työvoimakustannuksia ja toisaalta myös lisättäisiin työntekijöille käteen jäävää rahaa jolloin myös kotimarkkinoiden kysyntä varmasti kasvaisi ja tästä myös ennen kaikkea vientiyritykset hyötyisivät

eurosta on ollut niin kuin täällä on hyvin todistettu sekä hyötyä että haittaa mutta ehkä itse enemmänkin katson sitä siltä kannalta ovatko suomen ongelmat nyt ainoastaan ja vain euron syytä

olisiko nokian tuotteen kilpailukyky sen parempi maailmanmarkkinoilla mikäli meillä olisi oma valuutta käytössä

olisiko painopaperin kysyntä parempaa maailmalla jos meillä olisi oma valuutta käytössä

elikkä se mikä valuutta meillä on käytössä ei selitä sitä ongelmaa mikä meillä liittyy esimerkiksi teollisuuden rakennemuutokseen ja siitä seuranneisiin ongelmiin

myöskään tämä devalvaatio mitä täällä monesti ovat ihmiset myös kannattaneet että jos meillä olisi oma valuutta niin me voisimme tämän devalvaation tehdä ei sekään ole mikään taikakeino

joko niin että palkkaa tulee vähemmän käteen tai niin että sillä palkalla saa kaupasta pikkuisen vähemmän

joka tapauksessa tähän devalvaatioonkin liittyy ongelmia ja se ei ole niinkään yksiselitteinen ratkaisu tänä päivänä kohentaa meidän taloudellista kilpailukykyämme kun se meidän kilpailukykymme suurempi ongelma liittyy itse asiassa enemmän meidän yritystemme tuotteisiin siihen osaamiseen mitä viemme maailmanmarkkinoille ja niihin kysyntään liittyviin ongelmiin mitä me näemme nyt maailmantaloudessa

sitten tähän mahdolliseen eroon eurosta liittyy myös monia käytännön ongelmia esimerkiksi se että meillä on monia euromääräisiä sopimuksia niin suomen valtiolla yksityisillä yrityksillä kuin yksittäisillä kansalaisilla

täällä on esitetty että sittenhän se on vain sopimuskysymys ja se sovitaan niin kuin on ennenkin tehty mutta vaikea sanoa että jokaisella sopijaosapuolella olisi täsmälleen samanlainen intressi ratkaista tämä asia jotenkin meidän eduksemme

myös kun katsomme euroopan keskuspankin tekemää rahapolitiikkaa niin talous ja työllisyys tulisi ottaa enemmän keskuspankinkin harjoittaman politiikan ytimeen

tässä maailmantilanteessa täytyy ymmärtää todella missä tilanteessa tätä lakia ollaan muuttamassa ja minkä sen tulokulman tähän asiaan pitää olla

tässähän todella suomi nyt osaltaan omaa kansallista lainsäädäntöään muokkaa siten että se vastaa niitä eu säännöksiä mitä asiasta on annettu ja millä perusteella muut eu maat jo näitä turvapaikkoja myöntävät elikkä tällä kahden tason perusteella

tässä tuli itsellekin vielä halu tulla tähän keskusteluun mukaan ja tuoda ehkä sitä laajempaa taloudellista näkökulmaa mikä tässä esityksessä on taustalla

kun todella katsotaan nyt näiden korotusten vaikutusta sitten ihan keskituloistenkin perheiden käytettävissä oleviin rahoihin niin me puhumme vuositasolla yli tuhannenkin euron pienennyksestä niissä varoissa mitä se perhe käyttää kaikkeen muuhun

se mihin ajattelin itse puuttua on se että tämähän suoranaisesti vaikuttaa jo niihin ihmisiin ketkä ovat sitten väliaikaisen oleskeluluvan saaneet tällä humanitäärisellä perusteella

sitten kun otetaan vielä huomioon kaikki muut leikkaukset eri maksujen korotukset mitä julkisessa taloudessa on tapahtunut ja sitten kun vielä nähdään millä tavalla tämä kilpailukykysopimus niiden perheiden tuloja rokottaa niin kyllähän tässä alkaa olemaan aikamoinen vaikutus mikä kohdistuu tähän meidän kotimaiseen kysyntään mikä on kuitenkin pyörittänyt tätä meidän talouskasvua vaikka on ollutkin kuinka pientä niin silti se on pitänyt tätä meidän taloutta jollakin tavalla edes päätä jonkun verran vedenpinnan yläpuolella

näitähän ei kovin monta ole

pitäisin tärkeänä että nyt sitten valiokunta työssään huolehtii kuitenkin siitä että koska näitä ihmisiä lukumäärällisesti ei ole monta tässä muuttuvassa tilanteessani miten pystytään kuitenkin huolehtimaan siitä tilanteessa jokaisella myös se asianmukainen käsittely tapahtuu

ja tätäkin kautta luulisi että hallituspuolueita varsinkin nyt kokoomuslaisia kiinnostaisi se mitkä kielteiset vaikutukset tällä on ihan meidän taloudelliseen kehitykseen

yleisesti pitkänä linjana ja toivon mukaan se täällä yhteisenä linjana meillä eduskunnassa on on että apua todella keskitetään heille ketkä eniten sitä tarvitsevat

missä ovat nyt ne kokoomuslaiset ekonomistit ketkä ovat aina olleet sitä mieltä että näitä kannustinloukkuja nimenomaisesti pitää purkaa ja meidän pitää saada varsinkin naiset työelämään

sitten taas toisaalta täytyy muistaa että nyt kun tässä maailman ajassa teemme näitä niin kutsuttuja kiristyksiä niin varmaan tulee myös tulevaisuudessa niitä aikoja jolloin me taas kansallisessa lainsäädännössä tarvitsemme tätä humanitäärisen suojelun perusteella myönnettyä turvapaikkaa

sama kyllä todella koskee myös edustajia keskustapuolueesta kun aina he ovat ainakin vaalipuheissaan perheiden puolella mutta sitten kun tullaan tänne tekojen puolelle niin tulos on vähän toista

esimerkiksi jos ilmastonmuutos oikein äityy ja syntyy erilaisia ympäristökatastrofeja eri puolella maailmaa niin on varmaan syytä pohtia sitten siinä tilanteessa uudelleen että myös avaisimme tämän humanitäärisin perustein myönnetyn turvapaikan sitten uudestaan

tässä edustaja mäkelälle täytyy sanoa että hän on varmaan kuunnellut näitä kokoomuspuolueen edustajien kommentteja koska käsittääkseni ainoastaan siellä puolueessa on tätä työmarkkinaratkaisua vastustettu kun sen sijaan sosialidemokraattisessa puolueessa sitä on tuettu kaikin käytettävissä olevin toimin

senpä takia nyt ihmettelen että vaikka tässäkin keskustelussa sdp edustaja rinteen johdolla esitti monta konkreettista esitystä sille miten työllisyyttä voitaisiin tässä ja nyt parantaa niin minkä takia hallitus ei näihin tartu

se että voisimmeko esimerkiksi tel maksuja alentaa väliaikaisesti se että loisimme uuden jalustayhtiön pk yritysten vientiä edistämään se että ottaisimme tämän rinteen mallin käyttöön aktiivisen työllisyyden edistämisessä tai se että helpottaisimme esimerkiksi ensimmäisen työntekijän palkkaamista

ne ovat hyvin konkreettisia esityksiä mitkä hallitus voi laittaa toimeen saman tien

arvoisa puhemies

ensimmäinen huomio ehkä lähtee siitä että kun katsotaan tätä hallintoneuvoston kertomusta niin jo sen pohjalta voidaan todeta että yle hyvin vahvasti noudattaa sitä lakisääteistä tehtävää mikä sille on annettu ja toteuttaa sitä omaa tehtäväänsä varsin hyvin ja varsin hyvillä tuloksilla

tässä mielessä voin myös kiitellä niitä aikaisempia puheenvuoroja mitä täällä on käytetty hallintoneuvoston puheenjohtaja kivelää ja myös edustaja alatalolla oli varsin hyvä puheenvuoro

yle aiheuttaa meissä jokaisessa varmasti mielipiteitä suuntaan ja toiseen ja tämäkin keskustelu oikeastaan aika hyvin kuvastaa kansalaispalautetta missä toisen mielestä joku asia on aina liian liberaalisti uutisoitu ja toisen mielestä aina joku toinen asia on sitten liian konservatiivista ja kaikkea siltä väliltä

tästä kyllä itse vedän sen johtopäätöksen että silloin yle on toteuttanut aika hyvin sitä moniarvoista viestintää kun myös palautetta tulee laidasta laitaan jolloin pääsemme siihen että ylehän toimii juuri niin kuin me lainsäätäjinä olemme halunneet

sitten en näe kovin järkevänä sitä että yksittäisten ohjelmien osalta keskustelua tässä salissa käydään tai muissakaan ohjelmaneuvostoissa tai sen sellaisissa

hallintoneuvostohan valvoo ainoastaan että tämä lakisääteinen tehtävä toteutetaan

kotimaassa käytävä pohdinta on aika lailla samaa pohdintaa mitä myös globaalisti käydään julkisesta palvelusta sen tulevaisuudesta ylipäätänsä mediamurroksesta ja siitä millä tavalla yle myös tähän haasteeseen vastaa

miten pärjäämme siinä alati muuttuvassa maailmassa ja miten toisaalta vastaamme sitten kotimaisella tuotannolla ja toisaalta kotimaisilla toimijoilla siihen kilpailuun mitä myös globaalit toimijat suomeen tuovat

mutta yhtä asiaa en tässä keskustelussa ylen tulevaisuudesta oikein ymmärrä ja se on tämä ehkä tahallinenkin kaupallisen median ja toisaalta ylen vastakkainasettelu joka aina nousee esille

oikeastaan kun tätä keskustelua täältä on kuunnellut niin aika hyvin on tullut selville se että olisi todella syytä nyt harkita sitä että tätä perusteellisemmin käytäisiin tässä vaiheessa jo valiokuntatyöskentelyssä läpi

jos ajattelemme sen näin niin silloin täytyy kysyä että onko todella niin että meidän mediamarkkina on stabiili ja se toimii ainoastaan niin että jos julkinen menestyy niin kaupallinen häviää ja jos toisaalta kaupallinen menestyy niin julkinen häviää

täällä on kaivattu että tämä lisää työllisyyttä pienentää kustannuksia vähentää kaiken maailman asioita mutta sitten kun kysytään mihin nämä vaikutukset perustuvat mistä ne arvioidaan niin sitten todetaankin että ei näitä ole vielä arvioitu vaan se tulee ehkä tässä matkan varrella

mutta nyt te haluatte vaikeuttaa myös heidän asemaansa joista puhutaan käsitteellä vanha perhe elikkä joiden perheside on jo muodostettu ennen suomeen tuloa

jos me puhumme siitä miten esimerkiksi joku maakuntalehti ja sen verkkojournalismi ja verkkouutiset ovat kiinnostavia niin silloin se vastaus ei kyllä löydy siitä minkälaista sisältöä yle laittaa verkkoon vaan enemmänkin kysymys on siitä mitä nämä kaksi isoa kaupallista iltapäivälehteä tekevät

tämä perheenyhdistäminen on juuri yksi keino millä me kaikista hädänalaisimpia pystymme auttamaan niitä naisia ja lapsia jotta saamme heidät konfliktien jaloista tänne suomeen

olisi varmaan nyt syytä ottaa tässä vaiheessa järki käteen ja jo tässä vaiheessa käsitellä tämä asia perusteellisesti eduskunnan valiokunnissa ennen kuin lähdetään mitään peruuttamatonta viemään eteenpäin

tämä on kyllä nyt aika kummallista että kun tekin monta kertaa täällä olette todenneet että kyllä hädänalaista täytyy auttaa ja pitäisi nimenomaan kohdistaa apu niille kaikista hädänalaisimmille niin nyt täytyy kysyä miksi ihmeessä me emme sitten tee niin ja ota niitä kaikista hädänalaisimpia tänne

jos heillä säilyy edelleen täysin maksuton sisältö niin on vaikea kuvitella vaikka me tekisimme minkälaisia toimenpiteitä että maakuntalehtien verkkosivut ampaisisivat uutistarjonnallaan ihan uusiin sfääreihin ja niitä käytettäisiin entistä enemmän

tässä keskustelussa täytyy minun mielestäni olla rehellinen kun mietitään sitä mitä toisaalta siellä kaupallisen median ahdingon takana on ja toisaalta varsinkin siinä minkä takia esimerkiksi uutistarjonnassa kansalainen suuntautuu tiettyyn paikkaan

tässä yhteydessä on hyvä muistaa että kun katsotaan myös näillä luotettavuusmittareilla kun mitataan eri palveluntarjoajia ja eri uutistarjontaa että mitä kansalainen pitää luotettavana niin aina luotettavimpana uutisten tarjoajana pidetään yleä

minusta on aika hienoa että meillä suomessa on sellainen julkinen palvelu joka myös nauttii kansalaisten silmissä hyvin laajaa luottamusta vuodesta toiseen

muutenkin kun katsotaan yleä ja sen tuloksellisuutta ja verrataan vaikka muihin pohjoismaisiin ylen kollegoihin niin siinäkin mielessä täytyy sanoa että sillä rahalla mitä me satsaamme täällä verrattuna muihin pohjoismaihin me saamme täällä parempaa tulosta henkilöä kohden

sitten vielä tähän kysymykseen todella tästä kaupallisen median ahdingosta ja siitä että onko niin että uutisia ei lueta kaupallisen median sivuilta ylen takia

tässä kun katselee näitä viimeisimpiä tutkimuksia mitä on tehty niin suurin syy todella sille minkä takia esimerkiksi maksullisia sanomalehtiä ei käytetä internetissä yllättävästi on se että niitä maksuttomiakin sanomalehtiä löytyy sieltä internetistä

sitä maksutonta uutistarjontaa löytyy sieltä internetistä mikä on minusta aika selkeä syy sille minkä takia joku esimerkiksi ei vaihda sitten maksullisiin palveluihin jos se sama sisältö on esimerkiksi kilpailevalla iltapäivälehdellä täysin maksutta saatavissa

siinä mielessä ehkä toivoisin että tämäkin keskustelu siitä että onko todella aina niin että kaupallisen median ahdingon takana on yle saisi vähän toisenlaisia näkökulmia

tämän sanon yhtään väheksymättä sitä että meidän kaupallisilla medioilla varmasti on erilaisia haasteita joita he ovat kohdanneet erilaisia ongelmia ja niitä pitää ratkoa

toivottavasti näihin nyt sitten löytyy myös vastauksia siitä parlamentaarisesta työryhmästä mistä myös äskeisessä puheenvuorossa edustaja elomaa puhui

vaikka tässä käsitellään ensi vuoden budjettia ajattelin ministeriltä kysyä vähän näkemyksiä siihen että kun me tiedämme kun peilaamme vähän pidemmälle tulevaisuuteen niin meidän ruuantuotantokin tulee olemaan aika merkittävässä roolissa siinä miten myös tätä ilmastonmuutosta torjutaan

niin kuin täällä monessa keskustelussa on viitattu tähän tampereen yliopistolla tehtävään hienoon työhön niin siellähän on myös visioitu tätä tulevaisuuden ruuantuotantoa

ajattelin tässä kertoa että siellä opiskelijat ovat miettineet esimerkiksi sitä että vihannekset kasvaisivat tulevaisuudessa liikuteltavissa koteloissa tehdasmaisissa yksiköissä valo tulisi ledeistä kasvualustana toimii mullan sijaan vesihöyry ja robotit hoitavat logistiikan ja automaatiojärjestelmä ravinteet ja kastelun

voisitteko vähän kuvata miten itse näette ehkä tämän ruuantuotannon tulevaisuuden ja ehkä niitä keinoja millä me pääsisimme yhä enenevässä määrin ekologisempaan ruuantuotantoon

sitä kautta se olisi meidän kaikkien ja myös ympäristön etu

arvoisa puhemies

tätä käsillä olevaa lakipakettia käsiteltäessä on todella syytä lähteä siitä suuremmasta tilannekuvasta missä me nyt olemme suomena eurooppana ja tavallaan mihin tilanteeseen tämä laki on nyt ajateltavissa

tämä kuvastaa oikeastaan sitä että tämä maahanmuuttotilannehan on yhtenäinen eurooppalainen haaste ja niitä ongelmia mitä tästä on myös sitten syntynyt ei voida ratkaista vain kansallisvaltioiden toimin vaan tarvitaan todella silloin myös yhteistyötä maiden välillä ja yhtenäisempiä käytänteitä

tässä on minusta se suurempi kysymys että niin kauan kuin olemme euroopassa kykenemättömiä yhteiseen maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaan niin kauan kuin olemme kykenemättömiä tekemään yhteistyössä näitä päätöksiä niin kauan tämä tulee olemaan tällaista juoksua pohjalle ehtojen kiristämisessä sitten jokaisessa jäsenvaltiossa

tässä nyt käsillä olevassa hallituksen esityksessä on monia ongelmia mutta ymmärrän hyvin sen mikä tavoite ja tilannekuva todella siellä taustalla on ja sehän pitkälti liittyy siihen että jos nyt katsomme sitä kehitystä mitä verrokkimaissamme pohjoismaissa on tapahtunut niin jokainen maa omalta osaltaan on eri tavalla tullut kiristämään omia niin perheenyhdistämisen kriteereitään kuin sitten muutakin maahanmuuttopolitiikkaansa

mutta todella näistä ongelmista puhuttaessa yleensä kiinnitetään ensimmäisenä huomiota perheenyhdistämisen positiiviseen signaaliin nimenomaan kotouttamisessa ja näinhän se on

on minusta samassa suhteessa silloin selvää että jos me emme nykyisellekään määrälle löydä kuntapaikkoja niin on vaikea kuvitella että mikäli määrät perheenyhdistämisen myötä tulisivat vielä kasvamaan niin jostain me löytäisimme heille kuntapaikan ja sitä kautta pääsyn näihin palveluihin millä me todella vasta pääsemme kotouttamaan ihmisiä

ja siinäkin mielessä täytyy aina muistaa että vaikka ymmärretään se että tällä on positiivisia signaaleita kotoutumiseen niin itse kotoutumisen onnistuminen riippuu myös niistä käytettävissä olevista resursseista

valiokunnan on syytä nyt käydä käsittelyssään läpi nämä kolme ehkä keskeisintä ongelmakohtaa mitkä täällä ovat aika hyvin nousseet jokaisessa puheenvuorossa esille

on juuri niin kuin täällä on todettu että eihän kenelläkään alaikäisellä lapsella ole mahdollisuutta nauttia sellaisia tuloja kuin mitä nämä tulorajat vaativat

ja miten tämä suhtautuu myös tähän lasten oikeuksiin kansainvälisesti toi liitytään toinen liittyy toimeentulorajaan missä todella puhutaan nettorajoista

ja kun tämähän ei ole lakitekninen kysymys vaan siinä enemmän noudatetaan maahanmuuttoviraston sisäistä ohjeistusta niin tätä on varmastikin syytä pehmentää

kolmantena on sitten tämä kolmen kuukauden aikaraja turvapaikan saaneiden osalta jossa on kyllä syytä ehkäpä mennä siihen belgian suuntaan että mieluummin puhuttaisiin vaikkapa sitten vuodesta koska tosiasiallisesti kolmessa kuukaudessa perheenyhdistäminen on kyllä erittäin vaikea tehtävä

käydään nyt vielä ihan rautalangasta edustaja mäkelällekin ja muille läpi että kun tätä esitystä nyt katsoo niin aika konkreettisella tavalla kolme kohtuullistamista siihen esitettiin

ymmärretään hyvin mikä tilanne on kansainvälisesti meidän verrokkimaissamme ja muissakin maissa näitä kiristyksiä tehdään joten on ihan ymmärrettävää että suomessakin joiltain osin varmaan lainsäädäntöä täytyy tarkistaa

ja sitten kun te vetoatte tähän perheenyhdistämisdirektiiviin niin varmaan itsekin sen tiedätte että perheenyhdistämisdirektiivi ei esimerkiksi määrittele sitä millä tavalla tämä turvattu toimeentulo todennetaan suomessa

sen takia siihen esitettiin että otettaisiin mallia ruotsista missä tämä turvattu toimeentulo muodostetaan sieltä ulosottokaaren suojaosasta velallisen suojaosasta millä tästä saataisiin paljon kohtuullisempi myös suomessa

arvoisa puhemies

niin kuin tässä valiokunnan mietinnössä todetaan se tavoitehan tämän hallituksen esityksenkin taustalla on se jo pitkäaikainen suomen tahto että näiden ylikansallisten asioiden kuten esimerkiksi tämän akuutin muuttoliikkeen sääntelyä harmonisoitaisiin koko euroopan unionin alueella ja haettaisiin yhtenäistä lainsäädäntöä

siihen tämä esitys myös pohjautuu ja sitä tavoitetta vasten on aivan perusteltua että tämä esitys viedään nyt läpi

mutta sitten tähän edustaja paateron mainitsemaan vastalauseeseen minkä meidän demariryhmä todella jätti

arvoisa puhemies

tässä en itse lähde nyt kommentoimaan tätä perustuslakikysymystä mutta sen verran ehkä tähän keskusteluun että kun tässä salissa ja muuallakin on pitkään puhuttu tästä maahanmuuttotilanteesta ja on haluttu hakea vähän leveämpiä hartioita ja on sanottu että meidän pitää euroopassa yhteisesti näitä asioita katsoa ja meidän pitää yhteisesti pohjoismaiden kanssa näitä katsoa niin nyt sitten tällaisessa tilanteessa missä hallitus tekee sellaisen esityksen missä meidän politiikkamme vastaa enemmässä määrin sitä politiikkaa mitä jo muualla euroopassa tehdään ja mitä muualla pohjoismaissa tehdään minun mielestäni se on aika ymmärrettävää ja sitä on siinä mielessä kyllä helppo tukea

niin kuin sanoin se olisi inhimillistä mutta se myös osittain varmasti helpottaisi sitä tilannetta ainakin siinä suhteessa ettemme ainakaan tarkoituksenmukaisesti sitten aiheuta sellaista tilannetta missä suomeen syntyy lisää paperittomia

tässähän valiokunnan puheenjohtaja hyvin kävi läpi sen että on eri asia puhua siitä että on palautuskielto ja siitä että jostain muusta syystä se palautuminen epäonnistuu mutta ei ole varmaan tarkoituksenmukaista meillä ajaa politiikkaamme siihen tilanteeseen että me synnytämme maahan myös lisää paperittomia

se on sitten toinen kysymys että pitäisikö joidenkin mielestä vielä enenevässä määrin koska kansainvälistä suojelua kuitenkin tarvitaan sitä lisätä

nyt täytyy muistaa myös että mikäli meillä kriteerit olisivat erilaiset niin totta kai suomen houkuttelevuus olisi aivan erilainen kuin muilla euroopan mailla ja varsinkin kun meillä dublin säännös ei toimi muilla euroopan mailla ei ole mitään intressiä tavallaan pysäyttää kauttakulkua vaan antaa vain virrata joten tämä on ihan perusteltu muutos

niin kuin me kaikki täällä salissa tiedämme niin vaikka taloudenpito on erittäin tiukkaa tämä on sellaista toimintaa mihin nyt kipeästi lisäresursseja tarvitaan

mikä on se varaus mihin sitten ensi vuonna kuitenkin pitää varautua että sitten tulevissa lisätalousarvioissa myös tullaan luultavasti tarvitsemaan lisärahaa mikäli se paine esimerkiksi turkin osalta purkautuu tai afrikasta purkautuu vielä enenevässä määrin

mehän kaikki tiedämme että pahimmissa skenaarioissa puhumme miljoonista ihmisistä lisää euroopan mantereella ja on selvää että suomeenkin kohdistuu vielä lisää painetta

miten te katsotte sitä kehitystä jo pidemmälle ensi vuoteen koska on kuitenkin oletettavaa että tämä asia ei lopu ihan tässä tämän vuoden loppupuoliskolla

arvoisa puhemies

ja on varmasti myös niitä ihmisiä jotka ovat nyt jo luoneet sellaiset suhteet esimerkiksi tänne meidän yhteiskuntaan että he tulevat saamaan oleskeluluvan

mutta sitten on myös heitä ketkä luultavasti eivät tule enää saamaan tämän uuden lainsäädännön perusteella oleskelulupaa ja heitä ei välttämättä estä poistumasta maasta mikään palautuskielto suoranaisesti siihen maahan mutta sitten tulee tällaisia käytännön esteitä esimerkiksi se että onko meillä sen maan kanssa mihin ihmisen pitäisi palata palautussopimusta vaikka voimassa

ja kuten tiedämme niin varsinkin näissä vastentahtoisissa palauttamisissa suomi ei ole onnistunut luomaan niitä palautussopimuksia siinä määrin kuin olisi varmaan toivottavaa jolloin meille syntyy ihmisiä ketkä jäävät tavallaan välitilaan

heitä ei voida palauttaa lähtömaahansa ja toisaalta heille ei anneta oleskelulupaa täällä jolloin syntyy tilanne jossa ihminen sitten ehkä painuu maan alle ja jää paperittomaksi

tätä kehitystä ainakaan meidän ryhmämme ei halua vauhdittaa ja on kuitenkin varmaan aina parempi että jokainen ihminen kuka suomessa oleskelee on kirjoilla jossakin eikä niin että meille syntyy tavallaan kahden kerroksen väkeä tässäkin suhteessa

siinä mielessä tämä esittämämme muutos ei ole todellakaan mikään kustannuskysymys vaan enemmän lähtee tästä inhimillisyydestä ja toisaalta myös siitä järjenkäytöstä

tässä toki on todella hyvä muistaa nyt että kun me kaikki toivon mukaan euroopassa pelaamme samoilla säännöillä ja nimenomaan tämän toissijaisen suojelun perusteella niin nythän on käynyt jo niin elikkä sitä on lievennetty

sinne tavallaan menee nykyään yhä enenevässä määrin niitä jotka vielä muulloin kuin nyt kun tämä nykyinen tilanne on päällä olisivat hakeneet turvapaikkaa tällä humanitaarisella perusteella

se kannattaa nyt tässä muistaa että tällä ei kyllä olla niinkään dramaattisesti minun mielestäni rajaamassa henkilön mahdollisuutta saada turvapaikkaa kuin ehkä annetaan ymmärtää

se on todella niin että on vaikea sanoa mikä yksittäinen asia on aina vetovoimatekijä ja mikä ei mutta kun näitä kyselyitä ja tutkimuksia on tehty niin kyllä vain näillä lähtöalueilla on suomesta sellainen kuva että täällä asiat jotenkin toimivat helpommin täältä saa turvapaikan helpommin kuin jostain muualta

arvoisa puhemies

sitten kun katsotaan niitä tutkimuksia mitä tehdään että onko tämä toteutunut niin valtaosa suomalaisista toteaa että kyllä ylen sisällöissä joku tai jotkut asiat kiinnostavat hyvin montaa

varmasti voidaan

siitä keskustelusta mitä täällä ollaan käyty ehkä toteaisin vähän niin kuin edustaja hassi tuossa ennen että meillä jokaisella varmaan on subjektiivinen näkemys siitä miten jostakin asiasta pitäisi uutisoida

tässä asiassa jotenkin toivoisi että luotettaisiin enemmänkin niihin arvioihin mitä kansalaiset ovat esimerkiksi eri tutkimuksien valossa ylestä osoittaneet mitkä osoittavat sen että niillä mittareilla mitkä ylelle on asetettu yle pärjää kyllä hyvin